voimme tietysti puhua jos haluamme uusiutuvasta energiasta mutta uraanihan ei ole kuitenkaan uusiutuvaa energiaa

arvoisa puhemies

sihteerit ovat kirjanneet muistiin ja uskon että sihteerit ovat olleet hiukan yksipuolisia näissä kirjauksissaan kun viitataan näihin yhdeksään tai yhteentoista nato myönteiseen kannanottoon

oleellista on kuitenkin selonteossa että niin tasavallan presidentti kuin pääministerikin molemmat ovat todenneet että tämä selonteko sinänsä ei merkitse askelta kohti natoa huolimatta siitä että tämä sihteerikirjaus on ujuttanut tänne näitä positiivisia huomioita naton suhteen

arvoisa herra puhemies

ja he eivät olleet ikään kuin hetken muodin perässämenijöitä myöskään ulkopolitiikan kysymyksissä

mutta puhemies me emme ole maa joka ei olisi tiennyt mitä merkitsee olla rajalla mitä merkitsee olla eri voimaryhmittymien rajamaa onpa kysymys sitten novgorodista venäjästä neuvostoliitosta ja toisaalta ruotsista saksasta sekä ensimmäisen maailmansodan saksasta että natsi saksasta

aivan oikein jo mongolimiehitys ja parinsadan vuoden mongolivaikutus oli aika jolloinka venäjä nimenomaan eristettiin ja sillä on ollut vaikutusta

näin ollen tämän rajamaan liittäminen tällaiseen sotilasliittoon mikä pohjois atlantin puolustusliitto on ei antaisi meille mitään lisäarvoa

en usko että edes kokoomuksessa pitäisi nyt olla niin pitkästynyt rauhanomaiseen olemiseen ja oloon venäjän kanssa että se olisi nyt tämä ponnin tähän nato haluun niin kuin jotkut puhuvat nato kiimasta

ukkola

kyllä siitä voidaan olla vähintään kahta mieltä oliko suomi todellinen demokratia ennen toista maailmansotaa kaiken kaikkiaan

itse nyt en haluaisi sekoittaa tätä tällaista hinkua niin voimakkaasti tähän mutta jotakin epämääräistä tässä on

heikkiselle haluan vakuuttaa että olemme varmasti samaa mieltä siitä että ensisijaisesti ihmisen omat käsitykset omat tottumukset oma ymmärrys on avainasemassa siinä mitä hänen terveydelleen noin yleisesti ottaen tapahtuu miten se kehittyy ja miten hyvin hän sitten voi katsoa tulevaisuuteen vaikka tuon kakkosluokan tai diabetes tai löi kakkostyypin diabeteksen suhteen

mikä on se syy miksi suomen pitäisi liittyä sotilasliittoon joka joka tapauksessa on myöskin samalla pohjoisen ja etelän rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin vaikuttava sotilasliittouma

meillä on venäjä naapurina joka on enemmän mahdollisuus kuin uhka

arvostan teidän käsitystänne ja muuten arvostan erityisesti sitä että te todella yritätte myös tässä salissa tuoda terveystietoa esille ja se on ihan paikallaan

eli meidän ei pidä aliarvioida mahdollisuuksia esimerkiksi lisäämällä paineita kahdenvälisiin suhteisiin

lähetekeskustelua varten esitellään vain eristyksen yhdestoista asiat puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään takaa sosiaali ja terveysvaliokuntaan ja keskustelua edustaa tiusanen supernova kysymyksessä on lääketieteellisestä tutkimuksesta potilaan asemasta ja oikeuksista sekä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttaminen

täysin venäjän

tässä laajennetaan tutkimuseettistä ennakkoarviota niin että sen piiriin tulevat kaikki hoitotieteen ja terveystieteen alaan liittyvät tutkimukset joissa puututaan ihmisen koskemattomuuteen

arvoisa puhemies

tämä on varsin tärkeä lainsäädäntö periaatteessa ja myös käytännössä

tutkimuseettiset toimikunnat ja myöskin valtakunnallinen lääketieteen tutkimuseettinen toimikunta ovat varsin tärkeän asian parissa kun ne antavat lausuntoja lääketieteellisistä taikka terveydenhoitotieteellisistä tutkimuksista

arvoisa puhemies

tuomioja täällä teki väestöräjähdyksestä joka on globaali ongelma vaikuttaa jatkuvasti ja kaikkiin globaaleihin päätöksentekoihin

pulliainen joutuu hallituspuolueen kansanedustajana jälleen toteamaan aivan niin kuin pallas kysymyksessäkin huonon hallituksen esityksen

myös on mielenkiintoinen tämä rajaus jossa vanki tai oikeuspsykiatrinen potilas rajataan sellaisten tutkimusten ulkopuolelle joista ei ole hyötyä tai odotettavissa olevaa hyötyä hänen omalle terveydelleen tai hänen sukulaisilleen taikka muiden vankien taikka oikeuspsykiatristen potilaiden terveydelle

sitten tämän kahden prosentin osalta lopuksi puhemies haluaisin viitata siihen että nyt tällä hetkellä on jo lähtenyt pääministerin paimenkirje viime perjantaina valtiovarainministeriöön ja sieltä eteenpäin siitä että hallitusohjelmassa on maininta ja siteeraan hallitusohjelmaa

tämä on tosiaan kielteinen ja vastoin sitä virallista hallituksen linjaa jonka pitäisi olla avoimuutta lisäävä sijoitusrahastoalueella välttää veroparatiisitilanteita päinvastoin toimia kansainvälisesti ja kansallisesti niin että niitä pieniäkin suomalaisia ongelmia puretaan

näin ollen tämä on aivan tärkeä lainsäädäntö joka parantaa potilaan asemaa suomalaisessa lääketieteessä

nyt tehdään lisää läpinäkymättömyyttä ja tuollainen pieni oma suomalainen sijoitusparatiisi ja rahanpesu harmaa talous kyllä tästä ilahtuvat mutta tämä on vastoin suomen kansallista etua

jos alijäämä uhkaa ennusteiden valossa muodostua tätä suuremmaksi hallitus esittää viipymättä tarvittavat menojen vähentämistoimenpiteet ja muut toimenpiteet ylityksen välttämiseksi

arvoisa puhemies

vahasalolle toteaisin että vanhuslaki ei ilmeisesti kuitenkaan valmistu tämän eduskunnan aikana

sen takia totesin niin kuin vanhustyön keskusliittokin että tässä pitäisi toimia aktiivisemmin monella tavalla aktiivisemmin

näin ollen jos me lähdemme muutaman vuoden päästä nostamaan näitä prosentteja niin siellä saattaa olla aivan samoja tilanteita edessä

on aloitettu tietynlaista valmistelua hyvä on mutta on ollut neljä vuotta aikaa tällä hallituksella tehdä ei ole vielä oikein ehtinyt

täällä on hyviä puheenvuoroja käytetty ykn puolesta ja totean että yk on se ainut elin joka pystyy esimerkiksi ilmastosopimuksen ja biodiversiteettisopimuksen kanssa viemään tätä maapalloa eteenpäin ja myös hillitsemään väestökysymyksen ongelmia

palveluseteleistä on hyvä todeta se että silloin esimerkiksi terveydenhoidon puolella kun niitä jaetaan sen tyyppisiin toimenpiteisiin kuten esimerkiksi polvi tai lonkkaproteesioperaatiot kaihileikkaukset ne rahat on kuitenkin siirretty pois julkisen terveydenhoidon puolelta yksityissektorille se raha mikä on siinä setelissä ja sitten se minkä potilas siihen lisäksi maksaa

herra puhemies

siinä mielessä ikään kuin helpot rutiininomaiset tosin korkeaa ammattitaitoa vaativat toimenpiteet tehdään yksityissektorilla

tämä esitys on positiivinen kuuluu jälleen nyt sitten positiivisiin hallituksen esityksiin

julkiselle jäävät kannettaviksi tehohoito päivystys synnytykset hyvin paljon sen tyyppisiä kalliita monimutkaisia toimenpiteitä jotka vaatisivat resursseja

laitosympäristö ei suinkaan ole aina inhimillinen

on parempi asua omassa kodissa asunnoissa joita tällä hallituksen esityksellä pyritään saamaan maahamme lisää

sitten ne rahat jotka kunnilta muuten tulisivat näiden ikään kuin rutiininomaisempien leikkausoperaatioiden kautta yksikköihin erikoissairaanhoitoon jäävät tulematta

kaikki tieto mikä tähän saakka julkisuudessa on ollut on sitä että venäjä ei halua sotilasliittoa rajalleen

arvoisa puhemies

tässä on valitettava ongelma

on mielenkiintoista havaita että lähinnä ympäristöihmiset ovat paikalla

tässä mielessä suomen nato jäsenyys ei olisi ongelmaton

toisaalta venäjällä on myöskin kokemuksia siitä strategia ajattelusta mitä yhdysvaltain edellisen hallinnon aikana harrastettiin venäjän eristämiseksi

muuten palvelusetelin tietysti pitäisi olla sitä luokkaa että se ei jaa ihmisiä niihin joilla on laittaa se oma raha siihen ja niihin joilla ei ole laittaa

tietysti silloin jos perhe pystyy tähän ratkaisu saattaa olla hyvä mutta varsin usein tämä kehitysvammaisen aikuistuneen lapsen hoito käy vanhemmille ylivoimaiseksi

arvoisa puhemies

tällöin tämän oman kodin aikaansaanti on paikallaan

tänään kyselytunnin aikana ministeri risikko mietiskeli eriarvoistavaa terveydenhoitoa mitä se sitten onkaan ja mikä sen aiheuttaa

henkilöliikenteen ostoista

päivänä syyskuuta oli kotkassa seminaari jossa oli mukana vrn toimitusjohtaja ja liikenneministeriön edustajia ja siellä tuli ilmi juuri tämä z junien rahoituksen heikentäminen

se on kyllä liian vähän

tynkkynen muun muassa täällä on kiinnittänyt huomiota hallituspuolueiden puolesta että ympäristöministeriön kehys on laskeva

sen jälkeen siitä hälytettiin eri suuntiin muun muassa lahden suuntaan ja keskustelu alkoi

vaasan asuntomessuilla ei ollut kuin yksi ja sekin on tämä niin sanottu a luokan talo ei mikään negatiivitalo ja tämä on meillä siis tulevan kannan kannalta edelleenkin heikkous

laukkasta mutta uskon että olemme samaa mieltä siitä että kotkakouvolakotka välin henkilöjunaliikenne pitää säilyttää ja kaikki nämä ostosopimukset pitää pystyä takaamaan silloin kun niillä todella on yhteiskunnallisesti merkittävyyttä ja yleensä niillä sitä on

tämä eduskunta hyväksyi kokoomuksen vihreiden rkpn ja keskustan äänin lain joka mahdollistaa terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien käynnit maksullisiksi

neste oyj on maailman mitassakin hyvin merkittävä biodieselin valmistaja ja se tosiasia että se valmistaa sitä palmuöljystä joka tulee kaakkois aasiasta sanoo että se on sertifioitu mutta kaikki palmuöljy jota käytetään biodieseliksi ja joka on kotoisin borneolta tai malakan niemimaalta kyllä epäsuorasti lisää sademetsien hävittämistä biodiversiteetin tuhoamista

tuo laki hallituksen ja takaisin kolmen viihdeilta koteihinsa vaan

laukkanen joka nyt valitettavasti ei ole paikalla viittasi tähän koulujen karsimiseen ja puhui siitä kuinka olemme joutuneet karsimaan kouluja

siellä on ollut laaja kansanliike koulujen säilyttämisen puolesta ja mistään taloudellisesta ratkaisusta ei tosiasiallisesti ole ollut kyse kun pieniä kouluja on lakkautettu

siellä on ollut ihan kolmeopettajaisia kouluja kylliksi oppilaita

tänään keskustelin asiasta sosiaali ja terveysministeriön eija koivurannan kanssa joka kertoi minulle että tämä maksuasetuksen valmistelu ei ole meneillään eikä sitä ainakaan nyt tehdä vaan ollaan muuttamassa lainsäädäntöä eli koko tätä maksuasetuslakia

siinä on tehty tällaisia niin sanottuja säästöpäätöksiä kuin pienillä terästettyjen säästöjen laskennaistyvää vaan hän ei laskennallisesti hyvinkin pienten säästöjen saavuttamiseksi

arvoisa herra puhemies

meillähän on valtionyhtiöstä kysymys siis valtio on vahvasti mukana

tässä tämän energiakeskustelun sietäisi edelleenkin jatkua

tässä olen kuunnellut niin kuin useimmat meistä tämän koko keskustelun ja turve on kyllä sellainen asia joka ei ole saanut ihan asianmukaista kohtelua

hautala muistaakseni on hallintoneuvoston puheenjohtaja

siihen pyritään saamaan se että emmittyään kömmittyään turhaksi

veteraanikuntoutuksessa ikäluokat pienenevät

kärkkäinen ohimennen totesi sen vaikutus ilmakehän hiilidioksiditasoon on negatiivinen siinä mielessä että turvesuomme lisäävät ilmastonmuutoksen vauhtia

laukkasen kotialueella pohjois kymenlaaksossa kyllä puhe ja mies myy oman suorituksen puhemies huomaan suosituksen aivan luonnontilaisia soita avataan turpeen nostamiseen

tämä ed

meidän pitäisi pystyä säilyttämään se kuntoutusraha myös tulevaisuudessa kun sodan käynyt ikäluokka väistyy vastaaville ikäluokille jotka tarvitsevat kuntoutusta laajentaa sitä niin kuin horisontaalisesti ja sitten jatkaa edelleenkin sitä kuntoutusta

kosken nostama huoli on varmasti aivan paikallaan

tässäkin mietinnössä tietysti olisi voitu ottaa tämä huomioon että on opiskelijoita jotka ovat samalla sitten kehitysvammaisia ja heidän kohdallaan tarvitaan erityisiä asunto olosuhteita enemmän tilaa nimenomaan kylpyhuoneiden ja ovien leveyksien osalta kynnyksettömyyttä toisin kuin tavallisesti opiskelija asuntoloissa

tämä ei ole kestävä asia

toisin sanoen kasvihuonekaasuja nousee turpeesta soista enemmän kuin niitä sitoutuu ja se on sitten metaania

tässä on kysymys nimenomaan vaikeavammaisista ihmisistä tarkemmin ottaen kehitysvammaisista henkilöistä ja heidän asumisolosuhteistaan

bioenergian tukiasiat biokaasu tuulen saama syöttötariffi nämä kaikki ovat positiivisia asioita ja näissä olen tietysti samaa mieltä kuin ed

on hyvin tärkeä asia etteivät kuntoutuslaitokset ikään kuin muutu kylpylöiksi joissa lähinnä vierailevat turistit vaan että me voimme säilyttää ikääntyneiden seniorikansalaisten kotikuntoisuuden ja heidän terveydentilaansa tukea

vttn tutkimuksen mukaan turve saattaa joissakin tapauksissa yltää elinkaaripäästöjensä osalta kivihiilen vastaaviin lukemiin tai jopa vain hiukan ne ylittäen

edelleenkin on tietysti hyvä asia ja haluan sitä painottaa että nyt ei tätä asiakasmaksua laajenneta terveydenhoitajille ja sairaanhoitajille koska esimerkiksi diabeteshoitajien työ on mitä eniten ennalta ehkäisevää ja tällainen maksu vähentää potilaiden asiakkaiden hakeutumista näille vastaanotoille

yhä useammat kehitysvammaiset tarvitsevat oman asunnon

cancunista tulin eilen ja cancunissa puhuimme nimenomaan siitä että rakentamiseen käytetty puu pitäisi saada mukaan nielulaskentaan

he asuvat tällä hetkellä vanhenevien vanhempiensa parissa ja heidän tuellaan tulevat toimeen

tämä on tärkeätä

mielestäni tällä hetkellä vastuullista politiikkaa on se että suomi ei ole mukana tuomassa sotilasliittouma natoa venäjän rajalle ja se on suomen etu kansallinen etu

samalla sitten vanhemmat vanhenevat ja tällöin vastaavasti sitten tämä kehitysvammaisen henkilön toimeen tuleminen tulee entistä vaikeammaksi

mutta jos ilmasto lämpenee ja jos metsästä viedään niin sanotusti kaikki mikä vain vietävissä on niin varmasti siinä tapahtuu nielun muuttuminen päästölähteeksi

koski tämän asian mielessä kun ympäristövaliokunnassa vastaavan tyyppiset asiat ovat esillä

se on sellaista politiikkaa joka ei lisää jännitystä ja joka toimii nimenomaan yhteisten päämäärien puolesta taloudessa ympäristönsuojelussa

näin ollen turve ei ole missään näissä tutkimuksen tapauksissa otetaan se mistä tahansa oleellisesti parempi kuin kivihiili joka voidaan tuoda vaikkapa australiasta saakka